hyvä tieverkko on puuntuotannon ja puunhankinnan perusedellytys

kaikkien kuljetusväylien ja terminaalien palvelukykyä on parannettava puuraaka aineen käytön ja muiden metsiin perustuvien elinkeinojen toiminnan tehostamiseksi

hallitus huolehtii maaseutua koskevan perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen samoin kuin koulutuksen tarpeista siten että ne voivat vastata uusiin muun muassa globaaleista muutoksista johtuviin haasteisiin

meidän kaikkien kannattaa nyt lähettää täältä parhaat kiitokset sille yhteistyölle joka siellä paikallisella ja alueellisella tasolla tehtiin kaikkien viranomaisten ja myöskin vapaaehtoisten välillä

sama koskee myöskin tietoliikenneyhteyksiä ne ovat nykyaikaisessa metsätaloudessa metsäteollisuudessa ja metsäpalveluissa kaiken elinehto

toinen vastaavanlainen elinkeino on esimerkiksi kalastus

hallitus ottaa valtiontaloudellisessa suunnittelussa huomioon maaseudun kehittämisen edellyttämät voimavaratarpeet ja ryhtyy toimenpiteisiin toimivamman yhteistyön luomiseksi eri hallinnonalojen viranomaisten välille saattaen samalla maaseutuvaikutusten arvioinnin ennakkotoimeksi kaikkeen sellaiseen kansalliseen päätöksentekoon jolla on alueellista vaikutusta

puhemies

valiokunta korostaa aivan erityisesti sitä että jotta me pystymme entisestään kasvattamaan meidän metsävarojamme metsien hoitoon uudistamiseen ajantasaisiin hakkuisiin täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota

en malta olla sanomatta itsekin tähän petoasiaan että on aivan selvä että petojen määrän tarkka laskenta niin että kaikki sen laskentatuloksen hyväksyvät on kaiken lähtökohta

voiko millään tavoin sitä mitä suur savon sähkö tekee tällä hetkellä heillä on ohjelma jolla kaapelointia vauhditetaan ja linjoja siirretään teiden varsiin valtion taholta vauhdittaa jotta tasa arvoisuus tulisi kun meillä on maakunnassa luonnonolosuhteet meillä on paljon metsiä hajanainen rakenne paljon järviä ja paljon linjoja metsissä

ja sitten se määrä sellaiseksi että myöskin haja asutusalueella tuolla syrjemmässä ja maaseudulla voidaan elää näiden petojen kanssa

lopuksi haluan kiittää sekä ministeriötä että ministeriä hyvästä selontekopohjasta jota mielestäni valiokunta vielä paransi ja kohensi

miten jaksaa lunastuslain muutos joka myöskin liittyy tähän ja jolla varmistetaan näin sähkönsiirron varmennus muiltakin osin niin että se on oikeudenmukainen maanomistajiakin kohtaan

tämä riistahallintolaki omalta osaltaan tuo nyt mahdollisuuksia sellaiseen vuoropuheluun että se luottamus palautuu ja ennen kaikkea kehittyy myönteiseen suuntaan myöskin tässä petopolitiikassa

elikkä valiokunta haluaa voimakkaasti painottaa sitä että metsien ajanmukaisen ajantasaisen ja hyvän hoidon pitää olla kaiken lähtökohtana

nämä kiitokset menevät myös oppositiolle joka jätti tähän vastalauseen

tämä vastalause jätettiin aivan viime metreillä ja ymmärrän hyvin että tämä paikka on politiikan tekemisen paikka ja senkin pitää jossain vaiheessa aina kuviin astua niin kuin se astui

mutta kaiken kaikkiaan valiokuntakäsittely meni erittäin rakentavassa ja hyvässä hengessä

herra puhemies

nämä molemmat sekä äsken käsitelty elintarvikelaki että nyt käsiteltävä rehulaki ovat lakeja jotka turvaavat erittäin merkittävässä määrin suomalaista hyvää elintarviketurvallisuutta ja se on meidän kilpailutekijämme ja se pitää säilyttää kaikella tavalla

herra puhemies

pitkäjänteisellä energiapolitiikalla tulee lisätä kotimaisen puun energiakäyttöä ja biopolttoaineiden raaka aineiden korvaavuutta fossiilisista ja tuontiraaka aineista

lopuksi puhemies toivon nyt kun alkaa puheenvuoroissa ryhmäpuheenvuorokierros että kaikki ryhmät ottavat kantaa omissa puheenvuoroissaan siihen ovatko ne valmiita ja halukkaita tämän mietinnön ja selonteon linjauksia tukemaan

lainuudistus on paikallaan ja tosiaan ajantasaistettu

se on hyvä jotta me tiedämme omistajanvaihdosten yhteydessä entistä tarkemmin miten ulkomaalaiset meillä eri yrityksiä varsinkin näillä puolustus ja turvallisuusaloilla omistavat

tällä me parannamme sekä huoltovarmuuttamme että mainittua vaihtotasettamme ja luomme merkittäviä alueellisia vaikutuksia

tämäkin uudistus virtaviivaistaa ja osittain myöskin kustannustehokkuutta tuo lisää ja siksi näillä muutoksilla joita maa ja metsätalousvaliokunta esittää tämä laki on myöskin eteenpäin ja parannus nykyiseen tilanteeseen

mutta en malta olla tässäkään yhteydessä sanomatta sitä että meillä on nyt toinenkin asia siitä viime perjantaina keskusteltiin johon meidän täytyy myöskin puuttua elikkä meidän kiinteistömme kiinteistöjen ulkomainen omistus ja jälleenmyynti jolloin me emme tiedä todellisuudessa kuka ne kiinteistöt omistaa eli tähän täytyy meillä myöskin tarvitaan

herra puhemies

elikkä meillähän on ainoastaan ruotsin kanssa salmonellapoikkeukset äsken puhuttiin trikiinistä nyt voidaan tällä kohdalla puhua salmonellasta ja tämä poikkeus siis poikkeus tilanteessa jossa vain meillä ja ruotsissa ei salmonellaa esiinny ja meillä on se poikkeus mielestäni sen pitäisi olla tietenkin niin päin että tämä olisi lähtökohta että ei ole salmonellaa ja muilla kenellä sitä on on poikkeus mutta se nyt on vain euroopan unionissa näin päin määritelty tämä tilanne meidän pitää pystyä säilyttämään

tässä lakiesityksessähän on kysymys siitä että kasveille ja kasvituotteille haitallisten kasvintuhoajien laboratorioanalyyseihin liittyen voitaisiin tarpeen vaatiessa näitä virallisia tehtäviä antaa tehtäväksi myös yliopistoille tutkimuslaitoksille ja yksityisille laboratorioille

kun tähän sitoudutaan merkitsee se sitä että poliittisen tahon lisäksi koko virkamieskunta koko viranhaltijakunta kansliapäälliköistä kunnan kesätyöntekijään noudattavat tätä yhteisesti sovittua linjaa eikä ole niin kuin tähän asti on ollut että siellä liikaa ristivetoa on

minusta hyvä jatko olisi tälle laille joka nyt hyväksytään myös se että me entistä selkeämmin ja paremmin tietäisimme omistajat kaikissa tapauksissa kiinteistöjenkin osalta

valiokunta esittää eduskunnalle hyväksyttäväksi metsäselonteon pohjalta kuutta eri lausumaa jotka liittyvät äsken kuvaamiini asioihin

ensimmäiseksi maamme luontaisia edellytyksiä ja metsäalan osaamista nykyistäkin tehokkaammin hyödyntämällä vahvistetaan maamme asemaa maailman johtavana metsämaana

vain näin maaseudun kehittäminen ja elinvoima toteutuvat mietinnön kuvaamalla tavalla

yksi on se että nämä analyysit tulee aina delegoida vain niihin laboratorioihin joissa elintarviketurvallisuusvirasto evira on varmistunut siitä että valtuutettu laboratorio toimii delegoituja tehtäviä suorittaessaan puolueettomasti analysoi luotettavasti ja toimii ehdottoman luotettavalla tavalla eikä eturistiriitaa synny

sille on myöskin saatava asianomainen lisäarvo jotta se pystytään myöskin kustannusten osalta takaisin markkinoilta saamaan koska salmonellavapaus tietää sitä että meillä on myöskin kustannukset korkeammat kuin kilpailijamaissa samoilla markkinoilla

toiseksi maamme metsät kattavalla kestävällä hoidolla ja hyödyntämisellä mahdollistetaan puun käytön lisääminen ja edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista ehkäisten ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia

kolmanneksi metsien monipuoliseen käyttöön perustuvaa aktiivista yrittäjyyttä edistetään muun muassa helpottamalla sukupolvenvaihdosten toteuttamista sekä edistämällä yhteismetsien muodostumista joilla toimenpiteillä samalla ehkäistään metsälöiden pirstoutumista

lisäksi näitä voidaan antaa tehtäväksi myös eu jäsenmaiden muille laboratorioille mutta niissäkin sen pitää tapahtua niin että ne ovat valtuutettuja laboratorioita tai viranomaislaboratorioita eli hyvin rajoitetulla tavalla

arvoisa puhemies

elikkä tämä tarkoittaa sitä että näiden euroopan unionin ulkopuolella sijaitsevien laboratorioiden täytyy olla siinä kyseisessä maassa hyväksyttyjä laboratorioita jotta ne täyttävät tämän lainmuutoksen vaatimukset

kukaan ei ole keskustan taholta esittänyt sitä että kalavesien omistajien oikeuksia lisättäisiin vaan on esitetty että pidettäisiin huolta omistamisen oikeudesta omaisuudensuojasta ja siitä että me emme lisää virkavaltaisuutta

siksi tämä muutos on oleellisen tärkeä jotta meillä säilyy varmuus siitä että ne laboratoriot joissa näitä kyseisiä rehuja tutkitaan ovat varmasti sellaisella tasolla että ne voivat myöskin hyvillä ylä ja ja kyllä hyvässä mielessä suomen markkinoille tulla eikä niitä ongelmia sitten laaduntarkkailun ja laadun osalta mahdollisesti synny

valiokunta haluaa korostaa kolmea asiaa

ja kuudenneksi panostetaan nykyistä voimakkaammin ja määrätietoisemmin aloitteellisuuteen koordinaatioon johdonmukaisuuteen ja laaja alaiseen vaikuttamiseen eun ja kansainvälisen metsä ja ympäristöpolitiikan metsiä koskevien asioiden valmistelussa metsien monipuolisen käytön varmistamiseksi

ensinnäkin riittävän laaja ja aikaisessa vaiheessa annettava etukäteisinformaatio olisi paikallaan jotta olisi paremmat mahdollisuudet huomioida muutokset tiedotuksen suunnittelussa ja esitemateriaalin laadinnassa näiden korotusten osalta

olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä että kun kansainvälinen talous on pimeyden verhon takana kotimarkkinoiden investointeja ja kansallisia toimia täytyy vauhdittaa

sitten edustaja zyskowiczille pitää vastata että on hyvä että kalastuslaissa tämä pieni osa hallinnon osalta kevenee mutta edustaja zyskowicz tässä on kaavio siitä millä tavalla kulkee esimerkiksi sivutuoteasetuksen maksuliikenne valtiolle

kiitoksia

kansallinen metsäohjelma halutaan toteuttaa hyvä uusiutuvaa energiaa halutaan lisätä hyvä elintarviketalouden arvoa halutaan kaksinkertaistaa hyvä

toinen on se että seitsemää vuorokautta lyhyempiä kalastusjaksoja olisi myöskin hyvä olla tarjolla esimerkiksi yhdelle tai kahdelle päivälle ja toinen se että samalla kalastuksen hoitomaksujen maksutapojen joustavoittaminen ja uuden tekniikan käyttöönotto ja myös kännykällä maksaminen tulisi mahdolliseksi

se lisäisi joustavuutta ja se myös lisäisi valiokunnan mukaan kalastajien lainkuuliaisuutta maksujen suorittamisen suhteen

tähän mietintöön sisältyy myöskin vastalause joka täällä varmasti myös esitellään

arvoisa puhemies

niin teijon alueella poikkeuksellisen hienoissa maisemissa kuin monissa muissakin kansallispuistoissa on ennen puistojen perustamista harjoitettu metsästystä ja siellä ovat säilyneet ne luontoarvot edelleenkin erinomaisen hyvinä minkä pohjalta sitten perustetaan näitä puistoja ja sitten metsästys pääsääntöisesti kielletään

puolustuskykyyn liittyy myöskin huoltovarmuus ja tässä budjettikirjassa lukee aivan oikein että huoltovarmuuden ylläpitäminen pelkästään kansallisin toimenpitein ja voimavaroin on käytännössä mahdotonta

pulliainen edellä kuvasi mistä tässä lakiesityksessä on todellakin kysymys

tämä on tekniikkaa ja tämä on myöskin lakiesitys josta valiokunta erityisen voimakkaasti alleviivasi viljelijöiden oikeusturvaa suhteessa hallintoon ja sitä että edelleenkin ja valiokunta on jokaisessa tähän suuntaan olevassa mietinnössään näin lausunut nykyinen maataloushallinto on byrokraattisuudessaan sitä luokkaa että sitä on pakko karsia

niissä on erittäin selvät säännöt niissä vaaditaan jatkuvasti harrastajilta aivan erityistä tarkkuutta sen yhteispelin osaamista sen hallitsemista ja kaikkien niiden yhteisten pelisääntöjen noudattamista

mutta on myös erittäin paljon asioita joita me voimme tehdä toisin ja joilla me voimme kotimaisin voimin ja toimin korvata tuontia

missään muualla kuin pohjoismaissa suomi mukaan lukien ei pystytä pellolta pöytään niin tarkasti seuraamaan ruuan kulkua kuin se meillä voidaan tehdä

mutta herra ministeri olen kyllä kanssanne eri mieltä

se ei ole hallinnon kannalta se ei ole ympäristön kannalta se ei ole tämän elinkeinon kannalta se ei ole viljelijöiden kannalta missään tapauksessa perusteltua ja soolon jälkeen saamaan sen asiakysymyksissä ja

ei metsästys riistanhoito ole sellainen tapa toimia joka hävittäisi luonnon tasapainon vaan se pitää omalta osaltaan sitä luonnon tasapainoa yllä

nyt ne viestit jotka huoltovarmuuden osalta ovat tulleet ovat olleet sellaisia että huoltovarmuusvarastoja vähennetään ja pienennetään ja muutetaan tapaa toimia

tässä on samasta asiasta jälleen kerran kysymys

ministeri pekkarinen totesi erinomaisella tavalla että meidän valkuaisomavaraisuuttamme pitää kehittää

näihin asioihin meidän pitää pystyä puuttumaan nykyistä paremmin

sitä on syytä purkaa sekä harrastuksen näkökulmasta aivan erityisesti tietenkin että myöskin viranomaisten hallintopaineiden takia

siksi en ymmärrä sitä puhetta että metsästys jollain tavalla olisi vastoin luontoarvojen kehittymistä koska ne ovat kehittyneet ja säilyneet metsästettäessäkin aivan hyvin ja siksi tämä lähtökohta ja avaus on ihan hyvä minkä te olette tehnyt mutta tätä pitää vain laajentaa

kysymys esitän sen ministeri anttilalle

tiusanen otti esille ravinteiden käytön vähentäminen ja vähentyminen on näkynyt jo niin että tuotteissa ovat alarajat menneet eri ravinteiden osalta jo kaikkien rajojen alle ja nyt puhutaan siitä että me pystymme ja meidän tulee jälkikäteen lisätä keinotekoisesti ravinteita joita normaalisti ei eläinten rehusta eikä suoraan ihmisravinnoksi tulevasta maataloustuotteesta enää tule

on aivan selvää että lupaviranomaisella poliisiviranomaisella on kyllä muutakin tehtävää kuin olla edustaja heinosen kanssa palikkatestissä tavan takaa aina vain uudelleen ja uudelleen

sitä byrokratiaa tarvitaan mutta myöskin sitä voitaisiin keventää sitä voitaisiin yhdenmukaistaa niin että kaikki viranomaistieto kaikki tiloilla yrityksissä tapahtuva standardointi erilaiset ohjelmat ja muut järjestelmät olisivat yhteensopivia

eihän siinä ole mitään järkeä vaan kyllä tämä ajatus siitä että me voisimme tällaisen aseajokortin suorittaa minkä jälkeen se uusien aseiden hankinta olisi kevyemmän menettelyn piirissä on kyllä erittäin harkitsemisen arvoinen kannatettava ajatus jota toivon mukaan lähdetään selvittämään

mitä tämän asian suhteen on tehty ja mitä aiotaan tehdä

kysyn että nyt kun ollaan aivan oikeutetusti ja tarpeeseen muuttamassa myös lainsäädäntöä huolehditaanko samaan aikaan myös siitä että kun eläinten hyvinvointia oikeutetusti parannetaan niin myöskin yrittäjien tuottajien viljelijöiden oikeusturvaa parannetaan saman tien

kysymys kuuluu kuinka paljon meillä on varaa jatkaa ravinteiden käytön alentamista jotta me saamme sellaista rehua ja sellaista ihmisravintoa joka on sekä eläinten hyvinvoinnin kannalta järkevää ja tarkoituksenmukaista että ihmisten terveyden kannalta tarkoituksenmukaista ettei purkista tai pussista tarvitsisi laittaa lisää niitä ravinteita jotka luontaisesti eivät enää rehuihin ravinteiden käytön vähentymisen myötä tule

sitten aivan erityinen hankaluus on tietenkin saada käsiaseita ja nyt pitää muistaa aina myöskin se että käsiaseet ovat monessa yhteydessä erittäin paljon turvallisempia kuin pitkäpiippuiset aseet ja tässä kaksi esimerkkiä

toinen on suurriistan virka avun anto jossa joudutaan hyvin erilaisissa tilanteissa liikenteen keskellä asutusten keskellä auttamaan poliisiviranomaista työssään

hallituksella on tukevia kirjauksia suomalaisen kotimaisen ruoantuotannon tulevaisuudesta luomutavoitteineen lähiruokatavoitteineen hyvä niin

ettei unohdu niin kuin äsken unohtui kiittää myös perustuslakivaliokuntaa ripeästä ja hyvästä työstä äskeisenkin lain osalta niin kuin myöskin tämän koe eläinlain osalta saimme sieltä erinomaisen hyvät nuotit näihin meidän pykälämuutoksiimme mitä myöskin tämä koe eläinlaki sisällään pitää

herra puhemies

tämä koe eläinlaki on täysharmonisointidirektiivi ja sen soveltaminen suomessa mikä tarkoittaa sitä että meidän täytyy niin terminologisesti kuin kaikella muullakin tavalla harmonisoida oma lainsäädäntömme

onko hallitus sitoutunut siihen että ukrainan kriisistä aiheutunutta eun ja venäjän välistä konfliktia ja kauppasotaa ei maksateta suomalaisilla viljelijöillä

meillä on ollut liikkumavara hyvin pieni tässä asiassa ja tämä ryydittää tämän lain valmistelua kuten myöskin valiokuntakäsittelyä ja sitä ehdotusta jonka maa ja metsätalousvaliokunta tästä on tehnyt

todettakoon nyt toisen kerran että keskustasta kukaan ei ole esittänyt että näitä oikeuksia kalavesien oikeuksia vahvistetaan vaan säilytetään nykyisellään

mutta muutama periaate lyhyesti

me vastustamme virkavaltaisuuden kasvua

yksi asia on se että koe eläintoiminta on ja tulee säilymään ja sen tulee olla erittäin tiukasti säädeltyä selkeästi valvottua ja niin avointa kuin se ikinä mahdollista on

me vastustamme sitä että kalavesille tulisi hallintoa nykyistä enempää ja viranomaiset määräisivät siellä nykyistä enempää